toivon että ulkoasiainvaliokunnassa voitaisiin myös tätä puolta sivuta koska selonteossakin mainitaan että suomi on yhdessä ruotsin kanssa nostanut euroopan unionin keskusteluissa esille sen että tulisi selvittää mahdollisuudet lisätä oikeusvaltiosektorin tukemista irakissa mukaan lukien mahdollisuuksia euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioon

kyllä ajattelen että näissäkin tapauksissa ei lapsi ole itse syyllinen siihen että hän on saanut alkunsa raiskauksella ja esimerkiksi lapsen antaminen adoptoitavaksi toiseen kotiin voisi olla tällaisessa tapauksessa se kaikkein paras tilanne

toivon että saamme vielä tämän vaalikauden aikana mahdollisuuden käsitellä myös tätä operaatiota että asiat kehittyisivät niin hyvin

tiusanenkin kunnioittaa siitä lähtien niin ei silloin eettisesti mikään muu indikaatio ole hyväksyttävä kuin se että kaksi samanarvoista oikeutta eli kaksi oikeutta elämään ovat ikään kuin keskenään ristiriidassa

eli silloin ajattelen että ainoa eettisesti hyväksyttävä peruste on todellakin tuo lääketieteellinen äidin henkeä uhkaava indikaatio

no se kreikan tukilaina josta tänään päätämme on kyllä ainoastaan kriittisessä tilassa olevan potilaan ensiapu joka ei paranna potilasta vaan siirtää oireiden puhkeamisen myöhemmäksi ja siksi ei tässä tilanteessa tule toimia yhtään järeämmin kuin on välttämätöntä ja kristillisdemokraateilla on tarjota vaihtoehto

sitten haluan todeta sen että poliisin toimivaltaa edellyttävää julkista valtaa ei voida tietenkään siirtää yksityiselle turva alalle eikä myöskään vapaaehtoisille

tämä aiheen ympäriltä menee nyt tähän poliisikeskusteluun mutta hyvä niin koska käsiteltävänä on nimenomaan edellisen hallituksen vuosikertomuksen tarkastus

eli kaikissa noissa lainsäädännön muutoksissa jotka ovat koskeneet yksityistä turvallisuusalaa perustuslakivaliokunta on kyllä hyvin huolellisesti pitänyt huolen siitä että viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa ei siirretä muille tahoille

arvoisa herra puhemies

esitämme että lisäajan voittamiseksi ottaisimme lisävelkaa kreikan tukemiseksi vain sen määrän jolla pärjätään tämän vuoden toinen ja kolmas neljännes

mutta jollain lailla tuo tuntui hiukan päälleliimatulta kun te ette kertonut millä tavalla hallituksen esitys voisi luoda lisää ikään kuin edellytyksiä lähimmäisenrakkauden osoittamiselle

mutta sen sijaan tuo poliisiylijohtajan ehdotus kyläpoliisitoiminnasta on mielestäni kyllä aivan harkinnan arvoinen ja sitä ollaan poliisihallituksessa jo viemässäkin eteenpäin

muistutan että meillä tällä hetkellä tämä aivan vastaava laki koskee tiedettä taidetta ja suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä asioita joita en lainkaan vastusta mutta kyllä pidän tärkeänä että suomalaisia kannustetaan kantamaan vastuuta maailman hädästä

suomi joutuu joka tapauksessa kreikalle tätä pikavippiä antaakseen ottamaan itse saman määrän velkaa eikä tässä tilanteessa ole viisasta velkaantua yhtään enempää kuin on täysin välttämätöntä

senhän nyt nykyinen hallitus leikkasi pois

eihän valtiovalta pysty rahalla rakkautta ostamaan mutta sen sijaan kylläkin luomaan mahdollisuuksia joiden puitteissa jokaisesta voidaan huolehtia esimerkiksi omaishoitajien asemaa parantamalla

ja sitten meillä on menossa myös selvitys täydennyspoliisien käytettävyydestä ja sehän liittyy osaltaan tähän vapaaehtoistoimintaan

edustaja hakkarainen täällä nosti esiin niitä epäkohtia ja epäonnistumisia joita kehitysyhteistyössä on ollut ja nekin ovat totta mutta vaikka historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä myös siitä miten kehitysyhteistyövaroja on kohdennettu harkitsemattomasti tai niitä on kulkeutunut vääriin käsiin niin kokonaisuutena auttaminen on kuitenkin ollut tuloksellista

itse asiassa se ei pidä lainkaan paikkaansa että olisi joku aukko tullut viime kaudella tähän harmaan talouden torjuntaan vaan päinvastoin sitä vahvistettiin

sitten täällä on kyselty hyvin paljon sitä millä tavalla näitä poliisin resursseja jaetaan eri puolille suomea ja siinä poliisihallituksella on vastuu ihan sen alueen tarpeen mukaan näitä resursseja jakaa

minusta olisi hyvä että nimenomaan kansalaisia kannustettaisiin tämän tavoitteen saavuttamiseen

kyllä vaihtoehto olisi hyvä tuoda heti budjettikäsittelyn alkuvaiheessa jotta aidosti pystyttäisiin myös vaikuttamaan tähän budjetin käsittelyyn ja haastan muutkin oppositiopuolueet antamaan vaihtoehtobudjettinsa

eli näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sellaisia toimenpiteitä joilla lisätään kansalaisten halua vaikuttaa humanitäärisen työn etenemiseen

ja nyt on suurena vaarana se minkä hallitus on itse tässä omassa talousarvioesityksessään todennut että tätä takaisin saadun rikoshyödyn määrää aiotaan vähentää siellä on useiden miljoonien vähennys eli aiotaan vähemmän saada harmaata taloutta kiinni

me näemme sen esimerkiksi lapsikuolleisuus tai lukutaidottomuusluvuissa joissa on tapahtunut huimaa kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana kehitysmaissa

väitän että juuri kansalaisjärjestöt joilla on se ruohonjuurituntuma paikalliseen väestöön esimerkiksi lähetysjärjestöt joita itse tunnen tekevät kyllä hyvin tehokkaasti työtään ja sen vuoksi on harmillista että juuri kansalaisjärjestöihin niin voimakkaat leikkaukset ovat kohdentuneet

tässä suhteessa todellakin toivon että nyt kohdistaisitte tuon energianne siihen että saatte hallituksessa vietyä läpi sen että harmaan talouden torjunnassa todellakin saadaan sekä riittävä tahtotila toimenpideohjelmaan että riittävät resurssit jotta pysytään edes tuon edellisen hallituksen tasolla esimerkiksi takaisin saadun rikoshyödyn osalta

haluan vielä muistuttaa että me olemme itsekin olleet aikanaan kehitysavun saajia

se että luovutettavista elimistä on viime vuosina ollut yhä suurempi pula johtuu osittain siitä että tarve luovutettujen elimien siirrosta on kasvanut elintapasairauksien lisääntymisen ja tietenkin myös ihmisen pidemmän eliniän vuoksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

eli joka tapauksessa siirtoelimiä tarvitsevien henkilöiden määrä on kasvanut ja sen vuoksi tarve tälle lainsäädännölle on myös vuosi vuodelta lisääntynyt

mutta tuosta jatkokehittämisestä on ainakin minulle tullut yhteydenottoja erityisesti kansanopistojen taholta joissa on oltu hiukan epäileviä sen suhteen millä tavalla tätä verkostoitumisvelvollisuutta ollaan toteuttamassa

arvoisa herra puhemies

esitys omaishoidon tuen hoitopalkkion korottamiseksi on toki kannatettava mutta vielä tärkeämpänä pitäisin sitä että kaikki omaishoidon kriteerit täyttävät omaishoitajat saisivat oikeuden omaishoidon tukeen

on tärkeää että vapaan sivistystyön oppilaitokset erityisesti kansanopistot saavat säilyttää vapautensa ja itsenäisyytensä

tällä hetkellä ainoastaan noin puolet näistä täyttä omaishoitajan työpäivää tekevistä saa omaishoidon tukea sen takia että tuki on kuntien maksama harkinnanvarainen etuus

vapaalle sivistystyöllehän on ominaista nimenomaan mahdollisuus kansalaisten omiin arvolähtökohtiin perustuvaan opiskeluun

sen vuoksi kun kansanopistot verkostoituvat mikä sinänsä on hyvä asia on tärkeää että niillä on mahdollisuus verkostoitua aatteellisesti niitä lähellä olevien laitosten kanssa eikä maantiede ole se joka

mielestäni olisi tärkeää että kunnan rajoista ja vuodenajasta riippumatta kaikki omaishoitajat olisivat samanarvoisessa asemassa

tällä hetkellähän ongelmana on se että kun kunnalta on rahat loppu niin loppuvuodesta ei omaishoidon tukea enää myönnetä vaikka omaishoitaja tekisi todella raskasta omaishoitotyötä

keskustelu on päättynyt ja yksityiskohtaisen käsittely uskonto hyväksyi lakiehdotuksen sisälämmitin valoisana lakiehdotuksen ratkaisee

hallitus ei ole ottanut riittävän vakavasti julkisen sektorin elvyttävää ja työttömyyttä vähentävää potentiaalia

sen vuoksi pidän tärkeänä että omaishoidon tukea alettaisiin myöntää kansaneläkelaitoksesta samaan tapaan kuin vaikkapa lasten kotihoidon tukea

jos edes osa veronkevennysten liikkumavarasta olisi panostettu kuntarahoitukseen elvytys olisi tehokkaampaa ja samalla myös lisäisi hyvinvointia

arvoisa herra puhemies

harmittelen sitä että tästä keskustelusta puuttuvat niin kuntaministeri kuin peruspalveluministeri joiden vastuulla ovat kuitenkin merkittävät toimenpiteet nuorten syrjäytymisen estämisessä

jos pelkästään korotetaan palkkiota ilman tätä muutosta niin kunnissa kävisi niin että tuen saajien määrä supistuisi nykyisestään koska kunnat sitten rahan puutteessa joutuisivat sitä määrää rajaamaan

se että työttömyys lisääntyy nimenomaan nuorten keskuudessa liittyy siihen että jo ennen taantumaa nuorten ja lasten syrjäytymisluvut olivat hälyttävän suuret

sinänsä tämä esitys pääosin sisältää lähinnä teknisiä muutoksia

eli toki tämä edellyttää rinnalleen sitä että myös sitten kuntien valtionosuuksissa näkyy se että omaishoidon tukeen panostetaan nykyistä enemmän

mielestäni on tärkeää että pystytään erottamaan se että resurssit ovat eri asia kuin nämä hallintorakenteet

siksi tarvitsemme panostuksia parempiin koulu opiskelu ja terveydenhuollon palveluihin samoin esimerkiksi mielenterveyspalveluihin

ei pelkästään poliisissa vaan itse asiassa kaikilla hallinnonaloilla kaikissa ministeriöissä tarvitaan tänä aikana sellaisia rakenneuudistuksia joissa voidaan palveluita tuottaa entistä tehokkaammin entistä pienemmällä hallinnolla suunnata ne voimavarat ja resurssit jotka meillä on käytössä vastuullisesti juuri siihen toimintaan joka takaa ja turvaa meidän sisäisen turvallisuutemme

lakeihin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia tarkastuksia

nämä palvelut ovat vaarassa rapistua kun kunnat ovat niin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa

esityksen tarkoituksena on selkeyttää säännöksiä ja nopeuttaa etuusasioiden toimeenpanoa yksinkertaistaa menettelyä ja ehkäistä takaisinperintätilanteita

täällä on kysytty useassa puheenvuorossa poliisihallituksesta ja myös siitä tulisiko poliisihallituksesta kokonaan peräti luopua ja siirtää nuo toiminnot takaisin sisäministeriöön

herra puhemies

perhe oli adoptoinut lapsen aivan vauvana ulkomailta ja vasta muutaman vuoden kuluttua kävi ilmi että lapsi on hyvin vakavasti ja pysyvästi kehitysvammainen

kyllä minulla se kokemus on että työntekijät arvostavat nimenomaan sitä työterveyshuollon sairaanhoitoa eli se koetaan kyllä erittäin tärkeäksi ja uskon että tässä talossakin työskentelevät näin kokevat

viime syksynä asetettiin selvityshenkilö kari salmi valmistelemaan esitystä poliisihallituksen ja sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintorakenteen kehittämistarpeista

toki nämä terveystarkastukset ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ovat tärkeää ja arvokasta ja työnantajan kannalta varsin tärkeää toimintaa mutta kyllä työntekijät pitävät suuressa arvossa sitä että saavat näitä sairaanhoitopalveluja työterveyshuollosta

tuo selvityshenkilö kävi hyvin perusteellisesti läpi nämä poliisihallinnon ylijohtotehtävät ja päätyi siihen että erillinen poliisihallitus on tarpeellinen

perheen äiti kävi keskustelua kansaneläkelaitoksen kanssa

hän ei esittänyt sitä poistettavaksi mutta sen sijaan hän esitti ehdotuksia muun muassa poliisipäälliköiden nimitykseen liittyen ja tehtäväjakoihin liittyen

en haluaisi olla heikentämässä työterveyshuoltoa joka on tällä hetkellä yksi maailman parhaimmista suomessa

itse asiassa tuo valiokunnan linjaus muun muassa poliisipäälliköiden nimityksestä mielestäni on hyvin pitkälti linjassa tämän selvityshenkilön näkemyksen kanssa

mutta sen sijaan haluaisin kyllä asettaa hyvin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi sen että me saisimme työterveyshuollon tasoiset palvelut kaikille suomalaisille aivan saman tason

se mielestäni pitäisi ottaa nyt sitten tässä uudessa mihin

se omalta osaltaan vahvistaa sisäministeriön poliittisen ohjauksen mahdollisuuksia

kun eduskunta on tällaisen linjauksen nyt ottanut ja on ottamassa yksimielisesti niin on aivan selvää että tämä on oikea linja mennä nyt eteenpäin

nyt nämä aikuisneuvolat siis nämä ennalta ehkäisevät palvelut työttömille ja muille työterveyshuollon ulkopuolella oleville ovat ensimmäinen askel siihen suuta suuntaan

eli on siis ero myös siinä onko henkilö todettu synnynnäisesti kehitysvammaiseksi jolloin esimerkiksi adoptiolapsen kohdalla todetaan että hän on jo siellä lähtömaassaan syntynyt vammaisena vai onko hän vammautunut vaikkapa liikenneonnettomuuden seurauksena vasta tultuaan suomeen adoptoiduksi

mutta korostan sitä että poliisihallituksella on oma tärkeä roolinsa nimenomaan tuon poliisin operatiivisen toiminnan johtamisessa ja oma erityinen tehtävänsä siinä että poliisihallituksen tehtävänä on nimenomaan resurssien oikeudenmukainen jakaminen ja turvaaminen niin harva alueille kuin myös taajamiin ja maan eri osiin

pääsemme tähän suuntaan ja mielestäni ne tulisi määritellä vielä selkeämmin perusterveydenhuollon ja kuntien velvollisuudeksi ja kaikille näille ryhmille oikeudeksi

mutta tässä meillä on paljon tekemistä

otin yhteyttä tästä asiasta ministeriin joka ei ollut tästä sosiaaliturvan aukosta edes tietoinen

arvoisa herra puhemies

mäkelä kyseli mitä järjestöjä tässä tarkoitetaan

tässä lakialoitteessa tarkoitetaan niitä vakiintuneita järjestöjä jotka nyt jo saavat valtiolta tukea tekemäänsä kehitysyhteistyöhön

edustaja eestilän kysymykseen minulla jäi täällä silloin vastaamatta kun kysyitte nopeusvalvonnan siis liikennevalvonnan teknisestä toteutuksesta ja näistä vaihtoehdoista

ihmettelen hiukan sitä minkä vuoksi juuri tässä kohden nousee kritiikki tätä veropohjan kaventamista vastaan kun kuitenkin tämä hallitus on tehnyt päätöksen laajentaa verovähennysoikeutta väliaikaisella tämän vuoden loppuun olevalla lailla niin että yliopistoille tai korkeakouluille annetut lahjoitukset tulevat aivan tämän saman periaatteen mukaan verovähennyskelpoisiksi

nyt todellakin ilokseni totesin että hallitus on antanut tuon lakialoitteeni joka on tässä samassa yhteydessä käsiteltävänä mukaisen esityksen tämän lakiesityksen yhteydessä mikä korjaa tämän epäkohdan

kristillisdemokraatit on antanut hallitukselle monessa kohdin tukea vaikeissakin ratkaisuissa mutta täytyy kyllä todeta että perhepolitiikan osalta olemme huolestuneita

tästä ehdotuksesta jonka esititte tai kai tämä kysymys mikä ei tästä kysymyksestä minkä esititte ei ole mitään päätöstä tehty eikä minkäänlaisia aikataulutuksia tai rahoitusta

sitä on kyllä testattu ja pohdittu mutta minkäänlaisia päätöksiä ei ole tästä teknisestä toteutuksesta tehty

sipilän hallituksen ohjelmassa on asetettu hyviä tavoitteita esimerkiksi tavoite vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja omia voimavaroja kehittää koulua ja varhaiskasvatusta tukemaan lapsen hyvinvointia ja hallitukseen jopa nimettiin perheministeri mikä on sinänsä hyvä asia mutta valitettavasti on aika vaikea löytää myönteistä perhe ja väestöpolitiikan sisältöä hallituksen toimista

itse en ole tällaista huhua edes kuullut aikaisemmin ennen kuin nyt täällä salissa keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajien puheenvuoroissa

arvoisa rouva puhemies

luotan siihen että hallitus myös tässä pian tulevassa kehyspäätöksessään noudattaa sitä kirjausta että perheiden palveluja ja etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet

eli vastustavatko nämä henkilöt myös tätä laajennusta samoin kuin tuota tieteen taiteen ja suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä tämän vähennysoikeuden kautta

on totta että käytännön työjärjestelyillä pystytään useissa tapauksissa turvaamaan lääkäreiden tai kätilöidenkin omantunnon suoja ja tähän myös esimerkiksi lääkäriliitto kannustaa

itse pidän tätä todellakin mittavaa uudistusta sellaisena jonka läpivieminen toteuttaminen vie itse asiassa useita vuosia

näin sanotaan hallitusohjelmassa ja tältä pohjalta olen itsekin sitoutunut puolustamaan myös kotihoidon tukea

muistutan vielä että jos tätä kautta saadaan kehitysyhteistyötä tuettua jos kansalaisia aktivoidaan suoraan lahjoittamaan kehitysyhteistyölle varojaan tämän verovähennysoikeuden kautta niin silloin ei tarvitse todellakaan suoraan valtion verovaroilla rahoittaa niin paljon kehitysyhteistyötä eli sitä kautta tulee taas säästöä suoralle valtion tuelle kehitysyhteistyöhön

pidän hyvänä että myös valiokunnan mietinnössä tämä mainitaan ja toivon että sitä kehitetään eteenpäin mikäli nyt huomisessa äänestyksessä käy niin että tämä kansalaisaloite ei tällaisenaan etene

nämä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotukset ikävä kyllä sekä syövät lapsiperheiden ostovoimaa että luovat juuri niitä kannustinloukkuja joista täällä on ansiokkaasti puhuttu

iloitsen siitä että täällä salissa niin opposition kuin hallituspuolueidenkin keskuudessa on tullut todella vahva tuki nimenomaan tälle perheiden valinnanvapaudelle ja myös vahva arvostus sille vaihtoehdolle että pienet lapset hoidetaan kotona

ei ole mitään syytä lähteä tässä vaiheessa pohtimaan uusia uudistuksia

te ministeri katainen puhuitte työurien pidentämisestä mutta oletteko tietoinen huolestuttavaa vauhtia kasvavasta nuorten työkyvyttömyydestä

on kuitenkin tosiasia että näitä ongelmatilanteita on käytännössä niitä käytännössä tulee lääkäreiden kätilöiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kohdalle ja sen vuoksi tätä lainsuojaa niin kipeästi tarvittaisiin

muistutan myös että kotihoidon tuen kolmen vuoden ikäraja ei ole syntynyt sattumalta vaan sille on vahvat kehityspsykologiset ja myös terveydelliset perusteet eli alle kolmivuotiaat lapset eivät samalla tavalla tarvitse lapsiryhmää kuin leikki ikäiset vaan nimenomaan sen turvallisen hoitajan

pidän valitettavana sitä että tästä hankkeesta on jatkuvasti viljelty myös väärää ja harhaanjohtavaa tietoa

meillä kestävyysvaje johtuu pitkälti siitä että syntyvien ikäluokkien määrä vuosi vuodelta vähenee ja väestön ikärakenne vinoutuu mikä sitten aiheuttaa taloudellista rasitetta yhä enemmän

toki liikkuvan poliisin toimintaan kuuluu sekä alkoholin että huumeiden käytön tarkkailu ja paljastaminen ja tutkintaan saattaminen

kiinnitin huomiota myös siihen että te ette puhunut lainkaan palveluista edes lyhyesti sivutessanne sosiaalista oikeudenmukaisuutta

tässä uudistuksessa ei olla keskittämässä poliisitoimintaa

pitäisin erittäin arvokkaana sitä että suomessa myös gynekologiksi voisi erikoistua lääkäri joka kunnioittaa ihmiselämän arvoa hedelmöittymisestä lähtien

toisaalta sitten alle kolmivuotiaillahan on selvästi suurempi infektiotautiriski esimerkiksi korvatulehdusriski suurissa lapsiryhmissä

ei olla myöskään vähentämässä mitään poliisitoimintaa ei valvontaa ei liikennevalvontaa hälytystoimintaa rikostorjuntaa rikostutkintaa vaan päinvastoin ollaan turvaamassa nämä toiminnot

tarvittaisiin myönteisiä viestejä jotka rohkaisisivat perheitä myös hankkimaan sen määrän lapsia josta he unelmoivat

investoinnit esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon mielenterveyspalveluun ja muuhun ennalta ehkäisevään palveluun kyllä maksavat itsensä takaisin ja siksi kristillisdemokraatit esittävät rohkeasti vaihtoehtobudjetissa panostusta terveydenhuoltoon

voin sen rouva puhemies todeta omalta kohdaltani että jo opiskeluaikana gynekologian kurssilla jokaiselle opiskelijalle kuului kohdun tyhjentäminen ja useimmiten se käytännössä tarkoitti raskaudenkeskeytystä mutta tuolloin oli mahdollisuus vakaumuksen pohjalta kieltäytyä niin kuin itse tein

arvoisa puhemies

mehän tiedämme että lapsia tulee keskimäärin vähemmän kuin mitä perheet itse toivoisivat ja sen takia tarvittaisiin myönteisempää otetta perhepolitiikkaan

tämä keskustelu on pienestä inttämisestä huolimatta mielestäni ollut erittäin hyvää ja uskon että omalta osaltaan jo tämä keskustelu edistää myönteisellä tavalla perhepolitiikkaa

muistutan vielä myös siitä että nyt on viimeinen hetki lunastaa viime eduskuntavaaleissa kaikkien eduskuntapuolueiden antamat lupaukset vanhustenhoidosta

niitä ei näy tässä budjettikirjassa ja me yhdessä ministeri katainen ilta illan perään näissä vaalikeskusteluissa näitä lupauksia annamme

poliittisen vastuun niistä päätöksistä toki kantavat kaikki ne jotka päätöksiä tekivät itseni mukaan lukien ja koko eduskunta mukaan lukien koska eduskunta viime kädessä tietenkin myös hyväksyi nämä päätökset ja eduskunta myös linjasi raskaan liikenteen valvonnan henkilöstöresurssit

olen varma siitä että itsellänikin olisi lääkärinä ollut valmiudet hätätilanteessa jos naisen henki olisi ollut vaarassa raskaudenkeskeytys suorittaa joten ne ammatilliset valmiudet kyllä saadaan tähän toimenpiteeseen mikäli sitten tulee vastaan se tilanne että naisen henki on uhattuna

tässä vastalauseessa jonka te esititte ei pelkästään vastusteta tätä varsinaista hallituksen esitystä liittyen liikennevalvonnan hallintoon vaan myös euromääräisesti merkittävämpää ehdotusta poliisilaitosten yhdistämisestä

niin kauan kuin itse olin ministerinä valvoin tätä ja minä sain poliisihallituksesta raportit joiden mukaan se säilyi

ehdotan tässä aloitteessa että lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia rangaistussäännöksiä muutettaisiin niin että niin sanotusta perusmuotoisesta hyväksikäytöstä minimirangaistus olisi yksi vuosi vankeutta ja lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettava minimirangaistus olisi kaksi vuotta vankeutta

mutta nyt on tietysti siellä uusi sisäministeri ja sisäministeriössä virkamiehet joiden tehtävä on edelleenkin toimia tuon eduskunnan päätöksen mukaan

eli tähän poliisihallinnon rakenneuudistukseen sisältyi nimenomaan tämä eduskunnan korkeimman valtiollisen päätöksentekijän vaatimus tai edellytys raskaan liikenteen valvonnan henkilötyövuosien määrän säilymisestä

onko se vastuullista että me pidämme ylisuuria hallintorakenteita aikana jolloin todellakin valtio velkaantuu useita miljardeja euroja

tämä on sillä lailla poikkeuksellista että koskaan aiemmin eduskunta nimenomaan eduskunta ei ole näin yksityiskohtaisella tasolla säädellyt poliisitoimen resursseja ei myöskään liikkuvan poliisin aikana

eikö meidän ole vastuullista käsitellä näitä verotuksella hankittuja varoja niin että mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidetaan palvelut kun emme kuitenkaan tästä palvelutasosta ole tinkimässä

siis itse asiassa jos meillä olisi säilynyt se liikkuvan poliisin rakenne niin siellä olisi joka tapauksessa vähentynyt enemmän tämä henkilötyövuosien määrä kuin mikä nyt on tilanne

valtakunnansyyttäjänvirasto ja useat muut oikeusoppineet pitävät lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavia rangaistuksia liian lievinä

rikoslain rangaistusasteikko periaatteessa mahdollistaa ankaratkin rangaistukset mutta käytännössä niitä ei anneta ja rikoksentekijä voi selvitä jopa vain sakoilla

eli jos meillä olisi se liikkuvan poliisin rakenne niin ette te olisi nähneet niitä poliisimiehiä senkään vertaa kuin nyt

tosiasiallisesti paikallisten poliisiasemien sulkemisilla ja liikkuvan poliisin hallinnon romuttamisella säästöjä syntyy vain kiinni saatujen rikollisten tilastolliseen määrään

arvoisa puhemies

alkoholikulttuurin muutos on varmasti asia jota kaikki täällä toivomme mutta eduskunnasta käsin siihen vaikuttaminen ei ole mitenkään yksinkertaista eikä täälläkään ole tullut yhtään sellaista konkreettista edes esimerkkiä millä tavoin me kansanedustajat pystyisimme alkoholikulttuuria sinänsä muuttamaan